siksi tulevat ja ehdotetut riistaneuvostot ja niiden kokoonpano ovat tässä erittäin ratkaisevassa asemassa niin alueilla kuin valtakunnankin tasolla ja näihin tehtäviin sitten valitaan myöskin niiden merkittävien sidosryhmien edustajia jotka liittyvät tähän työhön

silloin olisi autoverotuksessa ja ehkä myös polttoaineverotuksessa niin kuin mietinnössä mainitaan mahdollisuuksia uudenlaiseen maaseutua tukevaan toimintaan ja ratkaisuihin

tämä kertoo siitä että meillä ei ole yhteistä näkemystä valitettavasti tässä maassa siitä minkälainen meidän suurpetojen kantojen koko on

energiataloudella eurooppa nousuun

suojelualueiden lisäksi lukuun sisältyvät muun muassa metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

tehtävien eriyttäminen on katsottava toteutetuksi jos edellä tarkoitettu henkilö ei toimi saman maatalousyrittäjän kohdalla sekä sitoumuspäätöksiin liittyvissä tehtävissä että maksajavirastotehtävissä

herra puhemies

ministeri koskinen olisiko nyt mahdollista tehdä niin että me saisimme dna tutkimukset ja samantyyppiset jälkikartoitukset kuin ilvekselle tehtiin jotka tehdään yhtä aikaa isolla isolla alueella jotta me saisimme objektiivisen oikean tiedon kantojen määrittelystä ja siten löytäisimme paremman yhteisymmärryksen petopolitiikkaan

maaseutukuntien ja harvaan asuttujen alueiden erityiskysymyksiä ei kuitenkaan ratkaista vain ja pelkästään rahalla vaan se vaatii valtiolta myös ennakkoluulotonta suhtautumista muun muassa äsken mainittuihin uudenlaisiin palveluiden järjestämistapoihin

valiokunta keskusteluissaan painotti sitä että metsien suojelussa painopisteen siirtäminen suojelun määrästä suojelun laatuun on oleellisen tärkeä asia

valiokunta korostaa myös sitä että perustelujen mukaisesti alueellisten riistaneuvostojen tulee huolehtia niin kuin täällä tarkasti ottaen sanotaan alan sidosryhmien säännöllisestä kuulemisesta

oman maan tuotetta jalostusta työtä investointeja tutkimus ja kehitystoimintaa edistämällä me pystymme voimakkaasti vaikuttamaan kaikkiin näihin edellä mainittuihin

kiitoksia puhemies

kaiken kaikkiaan ovat nyt kysymyksessä yhteisön säännökset ja niiden yhteensovittamisen vaikeus maamme oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden kanssa mikä käy erittäin hyvin ilmi perustuslakivaliokunnan asiasta antamasta lausunnosta

sen lisäksi että yhteistoiminta alueiden muodostamisen osalta tuotiin lisäjoustavuutta myös eriyttämisen osalta lisäjoustavuutta tilakohtaisuuden näkökulmasta haluttiin tähän tehdä

eduskunta edellyttää osakaskuntia koskevan yhteisaluelain muutostarpeiden arvioimista osakkaiden keskinäisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja osakaskuntatoiminnan kehittämiseksi

metsät ovat myös ekologisen kestävyyden kannalta oleellinen asia

teillä on tässä hallitusohjelmassanne erinomaiset kirjaukset maaseudun ja erityisesti maatalouden osalta kannattavuuden parantamisen osalta ja sen toimintaedellytysten parantamisen osalta

hiilen sidonnan ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohella ja sen tueksi puun tuotanto on oleellisen tärkeä asia

kun tässä on eilen kyselytunnilla ollut esillä se että oli vertailu vaikkapa sianlihan osalta saksan ja suomen välillä tilanne on kuitenkin niin että saksa tukee montaa muuta kautta sianlihan tuotantoa jolloin se pystyy sillä hinnalla kilpailemaan meidän samoilla markkinoillamme

yksi tärkeä osatekijä tätä lainuudistusta on se mitä myös valiokunta alleviivaa että eri viranomaisten välistä tehtävänjakoa tiivistetään selkeytetään ja yksinkertaistetaan jolloinka päällekkäistä toimintaa eri viranomaisten taholta ei niin paljon tule kuin mitä tällä hetkellä tapahtuu

valiokunta painottaa aivan erityisesti tätä tämän tyyppistä asiaa ja sitä mikä uutena myös tuossa selonteossa mukana oli eli maaseutuvaikutusten arviointia

puhemies

tämä mietintö on myöskin yksimielinen

valiokunta kiinnittää huomiota siihen että se työssään kohtaa toistuvasti kansallisen lainsäädännön ja yhteisölainsäädännön yhteensovittamiseen liittyviä ongelmia

uusiutuvat luonnonvarat ovat vahvuus jota on kyettävä hyödyntämään nykyistä enemmän ja paremmin ja luodaan täten uusia kestävän kasvun lähteitä

samoin erilaisia maksuja korotetaan kaiken aikaa lupamaksut kaksinkolminkertaistuvat teidän päätöksillänne

yksi peruste lainuudistukselle on myöskin se että perustuslaki on muuttunut

samaan aikaan hallitus on nyt vetämässä pois juuri niitä tukia juuri niitä muotoja kannattavuuden kohentamiseksi mitä saksa on ottanut käyttöön energiaveron osalta ja niin edelleen

tämähän tarkoittaa sitä että koko lainsäädännössä samalla tavoin kuin ympäristövaikutusten arviointi tehdään tehdään myös maaseutuvaikutusten arviointi

valiokunta pitääkin tarpeellisena sen selvittämistä olisiko luotavissa jokin erillinen menettely jossa voitaisiin kansallisesti ottaa korkean tason auktoriteettinen kanta kyseisiin jo lakien säätämisvaiheissa ilmeneviin yhteensovittamisongelmiin

sen myötä kun tässä on kysymyksessä välillinen valtiollinen organisaatio perustuslakivaliokunta perustellusti teki lukuisia muutosehdotuksia maa ja metsätalousvaliokunnalle ja kaikilta osin maa ja metsätalousvaliokunta sitten ehdottaa tässä mietinnössään näiden huomioiden lisäämistä lakiin

myös sisämarkkinoilta tapahtuvan tuonnin osalta nyt tällä lailla mahdollistetaan se että sitä pystytään entistä paremmin valvomaan ja siihen pystytään myöskin puuttumaan jos ei noudateta niitä tuonnin rajoitteita määräyksiä karanteenia ja niin edelleen

biotalouden avulla pyritään löytämään uusia ratkaisumalleja jotka vähentävät riippuvuutta fossiilisesta energiasta ehkäisevät ekosysteemien köyhtymistä sekä edistävät talouskehitystä ja luovat uusia työpaikkoja

tätä hyvää ohjelmaanne ja niitä kirjauksia joita tässä on vai niitä toteutettuja toimenpiteitä joita te olette nyt näköjään tekemässä ja tehneet maatalouden osalta

puhemies

millä te ministeri koskinen nyt ihan aidosti aiotte tätä kannattavuutta kohentaa niin että se talouden kasvu on mahdollista maaseudun tuotteiden kautta

se merkitsee sitä että kaikkien toimijatahojen kaikkien ministeriöiden kaikkien virastojen kaikkien laitosten poliittista päätöksentekotahoa unohtamatta täytyy toimia samaan suuntaan ja yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi

maatalous on myöskin asia joka kohentaa ja käyttää luonnonvaroja jotka vahvistavat meidän omaa vaihtotasettamme työllisyyttämme ja talouttamme korvaavat tuontia

ne eivät toimi nytkään huonosti ja on hyvä että tätä lakiuudistusta on valmisteltu pitkään ja monipuolisesti ja toivon mukaan otettu kaikki mahdolliset asiat jotka tähän liittyvät huomioon

myöskin tähän lakikokonaisuuteen on kuulunut yksi lakialoite ja sitä valiokunta esittää hylättäväksi

arvoisa hallitus yhtä monta kertaa te olette kaiken tämän torpanneet

en käy niitä tässä luettelemaan ne on kaikki mietintöön kirjattu mutta niitä on lukuisia ja ne pohjautuvat kaikki siihen että perustuslaki on muuttunut

tähän voivat viranomaiset puuttua eivätkä ainoastaan puuttua vaan voivat myöskin määritellä tuotannolle rajoitteita tai jopa peruuttaa lupia ja tämä jos mikä varmistaa sen että euroopan alueelta tuotavia eläimiä ei tänne meille tuoda niin että ne aiheuttaisivat taudin tartunnan vaaraa

tämä on niin iso asia suomelle ja metsien hoidolle ja sille että meidän puuvaramme meidän tärkein luonnonvaramme tulee kestävällä tavalla mutta mahdollisimman vahvasti ja voimakkaasti ja täydellisesti käytettyä

siksi valiokunta tervehtii erinomaisen suurella tyydytyksellä tätä uuden tyyppistä toimintatapaa ja toivottaa sille mitä pikaisinta täytäntöönpanoa

arvoisa hallitus milloin te alatte puolustamaan maatalouselinkeinoa suomalaista ruuantuotantoa suhteessa tuontiruokaan

valiokunta painottaa sitä että mikäli sopijaosapuolet siis vuokranantaja ja vuokralainen eivät voi sopia tukioikeuksia koskevaa erimielisyyttään ensisijaisesti tulee menetellä siten että kansallisesta varannosta myönnetään tukioikeuksia niissä tapauksissa joissa se on säännösten mukaan mahdollista ja silloin kun se varannossa olevien varojen määrä sen sallii

valiokunta kiinnittää aivan erityisesti huomiota myös siihen että toiminnanharjoittajille ei saa aiheutua tästä ylimääräistä byrokratiaa hallintomenettelyjä ja siksi tässä on oltava tarkkana nyt myöskin niissä alempiasteisissa säädöksissä ja käytännön toimenpiteissä jotta tämä vaatimus toteutuu

se merkitsee myös sitä että nuorilla pitää olla mahdollisuus elää yrittää ja tehdä työtä ja asua maaseudulla ja heille pitää luoda sellaiset edellytykset että he siellä viihtyvät ja he uskovat myöskin siihen että maaseudulla on mahdollisuuksia

tämä todennäköisesti ei vie väärään suuntaan tätä asiaa mutta asiassa ei kannata kyllä hötkyillä eikä tehdä harkitsemattomia asioita koska koko kansantalous on tässä kysymyksessä ja tulevaisuus ja sitä kautta ilmastovaikutukset ja muut

korostaen alueellisten näkökohtien huomioon ottamista päätöksenteossa valiokunta pitää tärkeänä että muutoksen vaikutuksia seurataan ja mahdollisten epäkohtien ilmetessä ryhdytään toimenpiteisiin tarvittaviin sellaisiin

metsäpoliittisen päätöksenteon pitää olla strategisella ja käytännön tasolla yhtenäistä ja sen pitää olla johdonmukaista

tässä yhteydessä valiokunta kiinnittää myöskin huomiota siihen että näitä kansallisen varannon säädöksiä pitää tarkastella uudelleen ja niitä pitää tarkastella myöskin yhdessä euroopan unionin kanssa ja joustoa saada niille lisää

siksi on hyvä että tämä on tehty pitkällä aikavälillä ja niin että myöskin on otettu kaikki osapuolet huomioon tämän valmistelussa

viljelijöillä tuotantoeläinten pitäjillä on jo aivan riittävästi erilaista hallintotaakkaa ja sitä valiokunta ei halua lisätä ja pitää myöskin huolehtia että näin tapahtuu

ei mitenkään voi olla mahdollista että me tavoitamme ne mahdollisuudet joita globaalitrendit nyt haluavat ja tavoittelevat jollei ole jatkuvuutta jollei nuoria saada kiinnostumaan entistä enemmän maaseudun ammateista maaseudun yrittämisestä ja maaseudulla asumisesta

tämä siksi että selvitimme tätä tilannetta onko pakollista siirtyä tähän menettelyyn jolloin näitä rajoituksia käsitellään ministeriötasolla ja nykyinen perustuslaki vaan velvoittaa siihen että norminantovaltuus on yksinomaan ministeriöllä ja siksi se on sinne siirrettävä mutta noilla äskeisillä reunaehdoilla valiokunta ehdottaa että asiaa hyvin tarkasti seurataan

tukioikeuksien pysyvä kohdistuminen tukijärjestelmän sisällön muutosten takia vuokralaiselle voi tietyissä yksittäistapauksissa kuitenkin vaikuttaa sopijapuolten taloudelliseen asemaan ja sopimuksen sisäiseen tasapainoon tavalla jota osapuolet eivät ole voineet ennakoida vuokrasopimusta tehtäessä

tässä metsäpoliittinen selonteko toimii aivan erinomaisena välineenä jotta koko meidän hallintokoneistomme meidän päätöksentekokoneistomme hyödyntää sitä yhtenäisesti ja samalla linjalla

samoin on kustannusten osalta että kun erilaisia vapaaehtoisia terveydenhuoltojärjestelmiä muun muassa on ne riittävät silloin toiminnanharjoittajille viljelijöille tuotantoeläinten pitäjille täyttämään tämän lain velvoitteet

aivan oikein ministeri koskinen juuri tästä onkin kysymys

markkinoilta yhä vähemmän rahaa hallitus on leikannut tukia ja kaiken kukkuraksi maaseutuvirasto suoraan maa ja metsätalousministeriön hallinnon alla tulosohjattava virasto on ilmoittanut että merkittävä osa maataloustuista maksetaankin vasta seuraavan vuoden puolella

valiokunta myös katsoo että selonteko käsittelee maaseutupolitiikkaa periaatteellisella ja tavoitteellisella tasolla erittäin kattavasti

talousvaliokunta toteaa lausunnossaan että muun muassa puun energiakäytön suurimmiksi esteiksi saattavat muodostua erilaiset säädöshankkeet joita valmistellaan sekä eussa että kansainvälisellä tasolla

mutta jos te arvon hallitus viette siltä mahdollisuuden myöskin tämä mahdollisuus kansantalouden kohentamiseen ja vaihtotaseen parantamiseen menee sen siliän tien ja tästä tässä on kysymys

eli kun vuokrasopimuksia on tehty aiemmin kuin tilatukilainsäädännöstä on ollut mitään tietoa niin syntyy kohtuuttomia tilanteita ja näitä välttääkseen perustuslakivaliokunnan viitoittamalla tiellä valiokunta pitää tärkeänä että minkäänlaista taannehtivaa lainsäädäntöä ei suomessa sovelleta

puhemies

siinä kiinnitetään huomiota siihen että tämän lain voimaan tullessa hallinto kevenee ja varoja säästyy varsinaiseen toimintaan

se ei kuitenkaan sinällään riitä elämisen laadun tai yritystoiminnan kehittämisen konkreettiseksi toiminnaksi

vireillä on useita hankkeita

ministeri orpo

mikä on päivämäärä jolloin ministeriöstä lähtee viesti että ne on maksettava oikeana päivänä ja viljelijät ovat oikeutettuja nämä saamaan

eduskunta edellyttää että riistanhoitomaksuista kertyvistä varoista nykyistä suurempi osuus osoitetaan riistanhoitoyhdistysten menoihin

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että juuri äsken mainittu maaseutuvaikutusten arviointi sisällytetään ennakkotoimena kaikkeen sellaiseen kansalliseen päätöksentekoon ja valmisteluun jolla on alueellisia vaikutuksia

näissä yleisperusteluissa viitataan säädöksiin siitä tilanteesta että maanvuokrasopimuksessa ei ole sovittu tukioikeuksien siirtymisestä eikä siitä muutenkaan vuokralaisen ja vuokranantajan välillä pystytä sopimaan jolloin sellaisen ehdon puuttuminen siis johtaisi kohtuuttomuuteen

tämä on tietenkin loogista myöskin sen vuoksi että on selvä että kun virtaviivaistetaan hallintoa rahaa säästyy niin se säästö käytetään sitten varsinaisissa tehtävissä riistanhoitotöissä

valiokunta pitää välttämättömänä suomen metsäalan kannalta että tulevaisuudessa panostetaan entistä enemmän ja nykyistä voimakkaammin ja määrätietoisemmin aloitteellisuuteen koordinaatioon johdonmukaisuuteen ja laaja alaisuuteen vaikuttamisessa euhun ja kansainväliseen tahoon metsä ja ympäristöpolitiikan metsiä koskevien asioiden valmistelussa ja metsien monipuolisen käytön turvaamisessa

asia joka valiokunnassa aivan erityisesti nousi esille tämän lain käsittelyn yhteydessä oli se että eri sektoreiden välisen yhteistyön tästä hallinnollisesta muutoksesta johtuen joka tähän lakiin sisältyy pitää toimia juohevasti yhteistyön pitää toimia saumattomasti eikä niin niin kuin edustaja pirttilahti tuossa sanoi että meillä on ollut tapana lisätä joka kerta näiden muutosten myötä byrokratiaa ja hallintoa

puhemies

tämän maaseutupoliittisen selonteon osalta valiokunta on yleisissä loppupäätelmissään vetänyt yhteen niitä asioita jota tuo muutamakymmensivuinen mietintö sisällään pitää

valiokunta korostaa myös sitä että eri toimijoiden käytännön toimijoiden näkökulmasta metsäpolitiikan ennustettavuus on yksi kaikkein keskeisimpiä asioita

näin ei saa tapahtua

maaseudun kehittäminen ja sen voimavarojen hyödyntäminen on sisällytettävä tiiviiksi osaksi kansallista suunnittelua

valiokunta on monessa muussakin yhteydessä kiinnittänyt tähän aivan erityistä huomiota ja tässä on myöskin sellainen vaaran paikka että näin tapahtuu

se edellyttää toimivampaa tiiviimpää ja samaan suuntaan menevää hallinnollista viranomaisrajat ylittävää toimintaa

näin ei saa kuitenkaan olla vaan maaseudun aluepolitiikan ja kehittämistoiminnan rahoituksen ja hallinnoinnin pitää olla synkronoitua eri hallintoalojen välillä ja sen pitää olla sellaista että myös alan toimijat alan yrittäjät yhteistyöryhmät ja niin edelleen

muun muassa innovaatioiden kalliiden ja pitkävaikutteisten tuotannollisten investointien edistämisessä pitkäjänteisyys ennakoitavuus ja vakaus ovat oleellisen tärkeitä asioita

on selvä että yksi suurimpia metsäteollisuuden ongelmia on ollut se että maailmanlaajuinen kysyntä ei nyt kerta kaikkiaan vedä niitä tuotteita joita me enimmillään valmistamme

valiokunta myös esittää neljää kohtaa kannanottonaan tästä selonteosta ja luen ne nyt seuraavaksi

yksi metsäteollisuuden investointien vakauden perusta on se että teollisuudella on varmuus raaka aineen saannista

vielä toisen kerran perustuslakivaliokunta on lausunnossaan todennut että kyseisten säännösten taannehtiva kumoaminen olisi ongelmallista ja vaikuttaisi lain säätämisjärjestykseen ja siksi tämä taannehtivuus on tästä poistettu

tällä hetkellähän metsämarkkinat toimivat varsin hyvin ja tuota markkinoiden toimivuutta pitää myöskin poliittisin tavoin kaikella tavalla edistää

siihen valiokunta halusi nimenomaan kiinnittää huomiota ja samoin siihen että rahoitustasojen jotka täällä tällä hetkellä ovat olemassa pitää myöskin olla sellaisia että meidän vastinrahoituksemme toimii se on riittävää jotta me pystymme saamaan sitten euroopan unionilta takaisinpäin niitä rakennerahastovaroja järkeviin käyttöihin suomessa

valiokunta hyväksyy selonteon johdosta kannanotot jossa edellytetään että hallitus huolehtii maaseudun infrastruktuurin ja palveluiden kehittämisestä asukkaiden ja elinkeinojen tarpeet huomioon ottaen siten että maaseutu on yhdenvertaisessa asemassa koko maahan nähden

se tutkimus ja tuotekehityspanosten määrä joka metsäteollisuudessa on ollut on vaan kerta kaikkiaan ollut liian alhainen ja siihen meidän on nyt panostettava siihen on myöskin hallitus panostamassa ja panostanut jo

herra puhemies

me voimme tietysti keskustella tämänkin lain yhteydessä myös pedoista jotka ovat itse asiassa tämän riistahallintolain yksi ilmenemismuoto sitten käytännön tasolla

tämän lisäksi valiokunta ehdottaa lausumaa joka kuuluu seuraavalla tavalla

rossi tuossa edellä totesi niin se otettiin hallituksessa myöskin esille erillisenä asiana joka liittyy budjettiin mutta se käsitellään myöhemmin jolloinka se vaikuttavuusarviointi voidaan myöskin tehdä ja riittävän

mustajärvi täällä toi esille sen minkä hän myöskin valiokunnassa perustellusti toi esille elikkä että poronhoitoalueella olisi paliskuntain yhdistyksellä mahdollisuus osallistua riistaneuvoston toimintaan

hallitus edistää maaseudun elinkeinoelämän kehittymistä siten että perinteisten elinkeinojen rinnalle siis maa ja metsätalouden rinnalle kehitetään erityisesti sellaisia aloja joilla on globaalisten muutosten seurauksena erityisvahvuuksia esimerkkinä hajautettu uusiutuva energia ja puhdas ruoka

puhemies

metsäalan kilpailukykyä tulee parantaa myös puun ja metsien käyttöä edistävillä logistiikkaratkaisuilla